nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

eli totta kai meillä on mahdollisuuksia teoriassa erittäin mittavaan tuulivoiman lisäämiseen ja erittäin mittavaan aurinkosähkön lisäämiseen mutta kyllä niillä nykytilanteessa ja vielä pari vuosikymmentä ainakin on hinta johonka en usko viitaten nyt siihen suomen ja saksan kokoon

meidän menestys tässä mielessä aineellisen kehityksen menestys on siinä että työn tuottavuutta kokonaistuottavuutta tuottavuus voidaan jakaa useampaan komponenttiin voidaan selvästi parantaa

minusta ministerillä pitää olla itsetuntoa riittävästi siihen että hän tunnustaa sen että on hyvä että on joku hänen avustajanaan ja edelleen tällä jollakin vielä avustaja ja heidän kanssaan käydään

suhteessa sen hinnan maksaminen meillä suomen kansantaloutta rasittaisi vielä selvästi enemmän kuin mitkä ovat ne rasitteet mitä saksan kansantalous on siitä saanut kun se on nämä laskut maksanut

skinnari viime kädessä se olen minä joka teen ne esitykset loppujen lopuksi kuitenkin kaikista niistä toimista

arvoisa puhemies

minusta tähän liittyy vaara että innovaatiovuoto joka tänäänkin on totta vaikeutuu entisestään siis se ilmiö että me rahoitamme kyllä osaamispotentiaalin mutta emme sitä vaihetta innovaatioketjussa jossa se osaaminen pitäisi muuttaa tuotannollisiksi työpaikoiksi siis ensinnäkin tuotteiksi jotka voidaan kaupallistaa ja joilla työpaikkoja voi syntyä sitten suomeen

jos me kuuntelemme vain yhtä yksityistä pankkia emmekä yhtä aikaa yritysten menestyksen kannalta kaikkia niitä intresantteja joilla on jotain annettavaa tämän tilanteen helpottamiseksi

lisäksi hallitus on eri toimin aikaistanut sellaisia investointihankkeita jotka olisi muuten toteutettu vähän myöhemmin monella eri toimialalla

on tärkeää että me kuulemme kaikkia yhtä aikaa ja kuulemme nimenomaan niin että sitten se lääkepurkitus pannaan prioriteettiin ja sitä kautta säännöstellään

näillä toimilla on yritetty saada siis työtä ja nimenomaan yrityksille työtä ja niissä oleville ihmisille työtä ja näitä toimia on tehty monilla eri toimialoilla

meillä ei ole rahaa meillä ei ole veroeuroja millä rahoittaa sitä osaamispotentiaalia ellemme huolehdi tuosta vaiheesta jossa se osaaminen muutetaan yrittäjyydeksi työpaikoiksi ja tuotteiksi nimenomaan sellaisiksi joita täällä suomessa tuotetaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

ensinnäkin minunkin mielestäni tekesin rahoitukseen tai ylipäänsä innovaatiotoiminnan rahoittamiseen pitää hallituksen panna entistä enemmän voimavaroja

mutta ministeri niinistö kuopio oulu jyväskylä mikkeli pietarsaari isoja kaupunkeja isoja energialaitoksia

rajamäen täällä toivomalla tavalla

jokaisessa näissä on joko otettu nyt ihan äskettäin käyttöön kivihiili tai valmistaudutaan polttamaan kivihiiltä seuraavan talven aikaan

myönnän tähän keskusteluun vielä kaksi vastauspuheenvuoroa

minusta se on vahinko

suomessa ei ole tapahtunut kahteen vuosikymmeneen tällaista että isot laitokset investoivat näin mittavasti kivihiilen lisäkäyttöön

en väitä että nyt ruineerataan sitä kokonaisuutta mikä viime vaalikaudella syntyi ei niin voi sanoa mutta hallitus kuitenkin aloittaa uusiutuvan energiankin tuen leikkaukset ja se ei ole hyvä asia

hän kertoi sieltä kuinka saksalaiset ovat olleet iloissaan ja ylpeinä esitelleet sitä että saksa ei enää tue jatkossa suoralla tuotantotuella kivihiiltä tämmöistä saastuttavaa polttoainetta

yksikään ei kulje tätä tietä

israelista me tiedämme mihinkä menee merkittävä osa siitä t k rahasta jota ne käyttävät siellä

siis oikein irvikuva puhtaan energian ohjelmalle on se vaihe missä tällä hetkellä suomalaisessa energiapolitiikassa kuljetaan

todella toivon että hallitus heittää ajatukset siitä että mille tielle nyt on lähdetty sillä jatkettaisiin että jatkossakin leikattaisiin kerta kaikkiaan romukoppaan

kyllä hallitus monelta kohtaa nyt vääntää rahaa pois ja voimavaroja pois sellaisista asioista jotka ovat vähän heikomman suomen keskeisiä voimavaroja

mitä tulee vielä näihin julkisiin töihin niitten rahoittamisiin niin kyllä hallitus tulee siinä tammihelmikuun vaihteessa varmasti rahoittamaan myöskin tällaisia perinteisempiä työllisyysinvestointeja

sillä on ollut merkittävä suurikin merkitys erilaisten hankkeitten valmistelun rahoittajana sellaisten hankkeitten jotka voivat sitten syntyä tai johtaa yritystoimintaan ja työpaikkoihin eri puolilla suomea

ne tulevat osin eri ministeriöiden liikennehallinnon sosiaali ja terveyshallinnon opetushallinnon ja ehkä myöskin ja todennäköisesti myöskin sitten näitten työllisyysperusteisten investointiavustusten kautta

äärimmäisen valitettavaa tämäkin

mutta siinäkin niillä rahoilla jotka budjettiin on laitettu päästään eteenpäin monta kuukautta ja sen jatkon osalta sitten tammihelmikuu on ihan hyvä ajankohta

pitää olla järjestys missä edetään ja minusta suomen hallitus on valinnut vaikka oikeaan järjestykseen nyt olen rekisteröinyt tyydy tähän ensimmäiseen pitkähkön haltuun jo kaksikymmentä kuusi pas taas puheenvuoron pyyntöä jos ne pysyvät minuutissa olleeseen jota me kaikki ne mutta muu jos ei jos kysytään miten tehdä uusia päätöksiä

nämä kolme asiaa valitettavasti kaikki ovat vähän sellaisia joissa ei pysty pelkästään kehumaan vaan joutuu vähän moitteen sanaakin kertomaan

positiivinen viestini olkoon se että ministeri häkämies on käynnistänyt uusiutuvista energiavaihtoehdoista tuulienergian tiellä olevien erilaisten teknisten ja muiden ongelmien poistamisen

asia

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään työelämä ja tasa arvovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto

vaikka monessa ministeri vapaavuoren kanssa on voinut viime aikoina olla samaa mieltä nyt ei totisesti voi olla samaa mieltä siitä että tämä budjetti sisältäisi kasvun eväät

samaan aikaan te leikkaatte rutkasti enemmän yritysten tarvitseman kasvun peruseväitä

te leikkaatte viennin rahoitusta niin kuin edustaja skinnari aivan oikein täällä sanoi

leikkaatte enemmän kuin mitä toisaalta annatte kieltämättä tärkeään vaiheeseen yrityksille elikkä siihen kasvuvaiheeseen

tehkää jotain

minä luulen että teillä on tahto ja varmaan oivallattekin sen että nyt on yrityksissä pulaa sekä oman pääoman ehtoisesta rahasta että velkarahasta

tähän tilanteeseen nämä teidän pelimerkit eivät likimainkaan riitä

ministeri toivon että te aidosti kertoisitte mikä on teidän oma näkemyksenne kun arvelen että nyt tähän saakka te olette kertonut sen näkemyksen mikä on hallituksen näkemys

arvoisa puhemies

ihan totta niin kuin täällä on sanottu jopa edustaja piirainenkin sen totesi tämähän kohdistuu niin sanottuun vähäväkiseen kansanosaan ja syrjäseutuihin ja on vissi valinta miksi hallitus näin tekee

jos sosiaalisektorilla tai terveydenhuollossa olisi haluttu leikata just tasan tarkkaan tämä sama määrä kyllä sieltä sosiaalisesti oikeudenmukaisempia ja alueellisestikin tasapuolisempia leikkauskohteita ilman muuta olisi löytynyt

monilla maaseutupaikkakunnilla on asiat vain niin että siellä on syntynyt tällaisia asiakkuussuhteita joissa paikallinen taksimies tuntee niin hyvin sen paikallisen väestön että samalla tämä taksimies on vissi turvatekijä sen asiakkaan kannalta jota hän kuljettaa lääkäriin tai sairaalaan

valiokunnan puheenjohtaja vastauspuheenvuoro

nyt tämä menettely mihin tässä mennään rikkoo tätä periaatetta tätä hyvää toimintamallia ja merkitsee myöskin osaltaan sitten vielä alueellisesti vääristynyttä tilannetta koska tämä jälleen kerran alueellisesti iskee myös tämä asia sellaiseen palveluvarustukseen joka on tuolla maaseutu suomessa ja antaa pikkasen ehkä jotain sellaiselle alan yrittäjäjoukolle joka on sitten keskuksissa

asia

tästä ainoasta todellisesta kiistakohdasta muutama sana vielä

eli se uusi verkko mikä helsinkiin rakennetaan kun koko suomi hangosta petsamoon kantaa yhteisesti siitä kustannukset se käytännössä tarkoittaa että niiltä osin se verkko on keskimäärin yksi viidestoistaosa siitä mitä jyväskylässä tai tampereella taikka suomussalmella taikka muualla siirtokustannuksista maksetaan

niin kuin me kaikki tiedämme osinkoprosentti on osingon määrä prosentteina osakkeen senhetkisestä hinnasta

ja tämä vain sen teknisen määrittelyn vuoksi mutta siinäkin on vielä kaiken lisäksi se että se järjestely mikä helsinkiin nyt aiotaan rakentaa ei ole rengaskäyttöinen vaan se on säteittäinen

se on hyvä todella hyvä taso

silloin kun asiallisesti ottaen verkko palvelee jotain kulutuskeskittymää ja on paikallisen jakelun verkko niin sitten siitä huolimatta mikä sen jännite on kyllä se pitäisi silloin paikallisverkoksi myöskin määritellä eikä valtakunnalliseksi siirtoverkoksi

jos ministerin kommentit niin kuin uskon ja ymmärrän ovat vaikuttaneet vähän siihen ainakin jollakin tavalla vaikuttaneet että yhtiö on vetänyt pois tämän päätöksen osan niin ministeri ansaitsee siitä kiitokset ja tunnustuksen

mitä valtakunnallista siirtotehtävää helsinginniemen paikallisverkolla on tämän jälkeen kun se ettei levyn tai ylipäänsä tällä hetkellä on ja tulevaisuudessakaan on

jo se että hän on julkisuuteen tullut on kiitoksen arvoinen asia

en tiedä enkä edes kysynyt millä tavalla ihan tarkkaan ottaen fingrid olisi tämän pykälän kirjoittanut mutta sen tiedän että maan parhaiden tähän asiaan liittyvien tiedemiesten ainakin erään johtavimmista kanssa oli helppo löytää se muotoilu mikä tähän keskustan vastalauseeseen näiltä osin on kirjattu

ne eun pitää toimia niin että nämä vaatimukset tulee muuallekin ihan vertio pöytään koska muuten me menetämme kilpailukykyämme kokoja vaikka se on

ja tämä talo käsittely keskeytetään